aihe on äärimmäisen tärkeä

aiotteko jollakin tavalla nyt muuttaa tuota lakiesitystänne niin että tällaiset tilanteet pystyttäisiin vastaisuudessa poistamaan ja niitä pystyttäisiin merkittävästi vähentämään

mutta tämän lisäksi kysymys ei ole pelkästään lainsäädännöstä vaan myöskin arvoista siitä mitä me yhdessä hyväksymme ja mitä me emme hyväksy

ajattelen niin että jatkossakin yhteiseen sopimiseen pitää suomalaisen yhteiskunnan perustua ei valvontakameroihin tai metallinpaljastimiin

miten erilaisia hyviä käytäntöjä eri puolilta suomea voitaisiin levittää niin että kaikkialla voisimme yhdessä sopia asioista ja yhdessä ajatella vanhempien ja kodin kanssa miten koulurauha kaikkialla turvataan

jo yhden osa vastaajista ollut esittää jatkokysymyksiä ilmottautumaan savolaisen sillä parmala vei painiketta herra puhemies

yksi asia joka on julkisessa keskustelussa ollut vähemmällä huomiolla on se että tähän asiaan on tietysti myöskin tausta miksi nämä asiat ovat nyt kärjistyneet erityisesti viime vuosina ja yksi tausta todennäköisesti on se että perusopetuslakia muutettiin

ja jos sen kansankielellä sanoo miten sitä muutettiin niin sillä tavalla että vanhat tarkkikset poistettiin käytöstä vanhat klinikkaopetukset poistettiin käytöstä ja pyrittiin integroimaan oppilaat yhteen ryhmään yhteen luokkaan joka monesti on paljon isompi luokka

tämä ajatushan on tärkeä hyvä totta kai kannatettava ja kaunis mutta siinä samassa yhteydessä eduskunta vaati että tämä vaatii merkittävästi lisäresursseja koulutukseen ja opetukseen

ilman rahaa tämä homma ei hoidu koulut eivät selviä tästä vaativasta tehtävästä

oletteko te nyt lisänneet tai lisäämässä resursseja

herra puhemies

siellähän vähemmistö kahdeksan edustajaa oli sitä mieltä että missään tapauksessa ei pitäisi rajata kahden samanarvoisen tutkinnon opintotukioikeutta

ja toisekseen se ei missään tapauksessa ole järkevää se luo kannustinongelman opiskelijalle

sen vuoksi olen vähän hämmennyksissä nyt siitä mitä edustaja vahasalo ja mitä kokoomus nyt tästä asiasta todella ajattelevat kun tuntuu että jo pelkästään tämän päivän aikana on tullut ainakin kolmea tai neljää kantaa tästä asiasta

herra puhemies

ensimmäinen on se että millä perusteella tuota rahoitusta jaetaan

eli ei mennä parlamentaarisen koon perusteella vaan mennään toiminnan perusteella toiminnan laadun laajuuden kaiken tämän perusteella

keskustan mielestä perusopetuksen haasteet liittyvät näihin kahteen asiaan

ensinnäkin haluamme yhdenvertaisen peruskoulun jossa alueiden koulujen ja oppilaiden välinen tasa arvo toteutuu edelleen

arvoisa rouva puhemies

tämä tarkoittaa sitä että niiden perheiden lapsilla joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat kotona vanhempain tai hoitovapaalla tai työttömänä olisi jatkossa oikeus osa aikaiseen varhaiskasvatukseen

lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä

ensinnäkään tuntijakoryhmä ei luotettavasti arvioinut esittämänsä uudistuksen taloudellisia eikä eriarvoistumiseen liittyviä vaikutuksia

ehdotetun lain mukaan varhaiskasvatus olisi aina järjestettävä nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi tai se on muuten lapsen edun mukaista

kunnissa ei ole tällaisia resursseja

nyt tehtävä muutos liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä ja normeja sekä saada aikaan julkisen talouden säästöjä

valinnaisuuden lisääminen ei tosiasiassa kasvattaisi valinnaisuutta sillä käytännössä kaikilla kouluilla ei edes ole resursseja tarjota opetusta tuossa määrin

perustuslakivaliokunta on antanut oman lausuntonsa tästä hallituksen esityksestä

lasten oikeus sosiaaliturvaan ja yhdenvertaisuuteen

siinä on epätasa arvon valuvika joka vaatii peruskorjauksen

perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että varhaiskasvatuslaki sisältää lukuisia asetuksenantovaltuuksia joista osa ei täytä valiokunnan asetuksenantovaltuuksille asettamia edellytyksiä

perustuslakivaliokunta pitääkin välttämättömänä että sivistysvaliokunta ottaa mietintöönsä lausuman jossa valtioneuvosto velvoitetaan tekemään varhaiskasvatuslain asetuksenantovaltuuksia koskeva kokonaistarkastelu

asetuksenantovaltuuksia koskeva kokonaistarkastelu on tehtävä ja sen yhteydessä harkitaan myös päiväkodissa ja perhepäivähoidossa hoito ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön sekä lasten välisen henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin

nimittäin hallituksen esityksessä säädetään kansaneläkelaitoksen oikeudesta ilmoittaa kunnalle salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta tietoonsa saamansa lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen mahdollisesti vaikuttavat seikat

ei minun mieheni voi jäädä kotiin lasten kanssa

puhemies

näin kirjoitti heidi

ensinnä uudistuksen toteutuminen ja seuranta

sivistysvaliokunta kantaa huolta uudistuksen mahdollisista vaikutuksista niihin lapsiin joiden perhetilanne on taloudellisista tai terveyteen liittyvistä syistä johtuen lapsen kehityksen ja terveyden kannalta haitallinen

sieltä saa jos ei leikkausten jälkeen pärjää

mietinnössä onkin tähän asiaan liittyvä lausunto jossa edellytetään että valtioneuvosto laatii kokonaisarvioinnin eri uudistusten aiheuttamista vaikutuksista sekä lapsiin että perheiden ja sukupuolten väliseen tasa arvoon ja että tämä arviointi huomioidaan varhaiskasvatuslain uudistuksessa

tämä näkyy hyvin myös hallituksen esityksessä jossa korostetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista ja lapsen edun ensisijaisuutta palvelun tarvetta arvioitaessa

pakkokiintiöitte kotihoidon tuen eli kavennatte perheiden valinnanmahdollisuuksia ja pakotatte suuren osan perheistä puolittamaan tärkeän etuuden

säästöjä ei synny

on tavattoman tärkeää että pääministeri tällä tärkeällä areenalla vielä oikaisi ne osittain virheellisetkin tiedot etteikö hallitus olisi halunnut auttaa ja tukea tässä asiassa ja kertoi että vieläkin on mahdollista kun edustaja gustafsson sitä kysyi

uudistus lisää sivistysvaliokunnan arvion mukaan tarvetta kehittää sisällöllisesti varhaiskasvatusta vastaamaan yhteiskunnan perheille asettamia vaatimuksia ja niistä johtuvia perheiden palvelutarpeita

ministeriltä kysyisin kun tuo selvitysmies roope uusitalo päätyi siihen ajatukseen että varsinaisesti tuossa mahdollisuuksien tasa arvossa siis siinä että jokaisella on mahdollisuus hänen mielestään olennainen seikka ei ehkä ole se onko lainaa vai opintorahamuotoista tukea mutta sanoi sivulauseessa että alueellisella kattavalla korkeakouluverkolla sen sijaan on valtavan suuri merkitys tämän mahdollisuuksien tasa arvon näkökulmasta

varhaiskasvatuslain jatkovalmistelua on arvioitava vielä uudelleen myös nyt käsiteltävänä oleva uudistus osana laajaa varhaiskasvatuspalveluiden kehittämistä

olemme saaneet kuulla että teille tuli yllätyksenä että kemitornion alueella on voimakasta elinkeinotoimintaa jonka takia ammattikorkeakouluja siellä tarvitaan että pohjanmaan ikäluokat kasvavat se oli yllätys ja että osa aloista loppuu kokonaan kun niitä lakkautetaan ammattikorkeakouluista

lainsäädännön jatkovalmistelussa on syytä pohtia myös mahdollisia kannusteita varhaiskasvatukseen osallistumisen lisäämiseksi

paperisella kirjeellä minulle kirjoittaa sonja tähän tyyliin kuunnelkaa nyt sonjaa hyvät ystävät välillä oikein hämmästelen itsekin sitä että olen jo eläkkeellä

arvoisa herra puhemies

olimme siinä toivossa että tuota lakia ei enää eduskunnalle tuotaisi

kaikki kävi hetkessä

miten te jatkossa kun näitä tulosohjausneuvotteluja käydään ja profiloitumiseen pyritään siihen että jokainen löytää oman vahvuusalueensa suomessa euroopassa ja maailmassa aiotte edistää tuota alueellista tasa arvoa joka on myös nuorten mahdollisuuksien tasa arvoa

se tarkoittaa sitä että yksi toimipiste lähtee joka viikko seuraavan puolentoista vuoden ajan kolmannes lukioista lähtee pois

te ministeri kiuru olette sanonut että varsinaisia oppilaitoksia ei lähde mihinkään vaan pelkästään hallinnosta säästetään

valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on voimakkaasti korostettu säännöllisen päivittäisen ja koko viikon kestävän varhaiskasvatuksen suotuisaa merkitystä lapsen kehityskaarelle jatkumona varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti

valtiovarainministeri rinne tietojeni mukaan teillä oli mahdollisuus tehdä tärkeä parannus nimenomaan kaikista pienimpiin eläkkeisiin

valiokunnan mielestä jatkossa on selkeytettävä varhaiskasvatuksen käsitettä ja laadittava sille selkeät sisällöt ja tavoitteet eri toimintamuodoissa

totuuden me kyllä kestämme mutta sumutusta me emme kestä

sivistysvaliokunta pitääkin lapsen edun kannalta parhaina niitä ratkaisuja jotka tarjoavat lapselle varhaiskasvatusta säännönmukaisesti viitenä päivänä viikossa

montako lukiota lähtee ja mitä ne ovat

sivistysvaliokunta katsoo että näiden varhaiskasvatuksen kehittämistä ja lapsen edun ensisijaisuutta korostavien huomioiden ja muutosten jälkeen hallituksen esitystä voidaan viedä järkevällä tavalla eteenpäin